ja jos tämä ei vaikuta oppisopimusten määrään niin mikähän sitten vaikuttaa

edelleen tehdään töitä valtiovarainministeriön kanssa siinä löytyisikö yhteistä linjaa palautejärjestelmän rakentamisessa

valitettavasti tosiasia on että edelleen sivistys suomessa on iso osa vailla ammatillista koulutusta ja oppisopimuskoulutus on ollut tässä iso turva ja alueellinenkin tasa arvoistaja

se on edellisellä kaudella moneen kertaan selvitetty ja todettu että suomen ei ole mahdollista toteuttaa sitä niin että meillä olisi maksu venäjän liikenteelle kun meillä ei ole mitään muita yhtenäisiä maksuja tässä maassa

olen ihmetellyt viimeisen syksyn aikana eikö todellakaan yksikään ehdotus tässä talossa palaa pöllönä takaisin vaan tehdään aivan ufoja päätöksiä ja sitten tutkitaan jälkikäteen vaikeuttaako tämä elämää ja mitä tarvitsisi tehdä

sitä kautta kokonaisselvitys liikenteen maksupolitiikasta voisi tuoda ratkaisun myös tähän problematiikkaan

arvoisa herra puhemies

ja pyydän anteeksi jos sanamuotoni loukkasi jotakuta tässä salissa mutta kyllä totean jo että kyllöstä alkaa tällainen lainsäädäntö pikkuhiljaa kyrsiä

siis tosiasiallisesti jos ajatellaan tätä lakiesitystä lakiesityksen sisältöhän on positiivinen ja hyvä tietylle joukolle mutta ongelma tällä hetkellä on tämän lainsäädännön ajatus siitä että tämä rajataan jälleen kerran yhteen ryhmään

ne ovat todella ripotellut tällä hetkellä ja meidän tarkoituksemme olisikin että me kokoaisimme ja vahvistaisimme sitä osaamista koska tällä hetkellä on semmoinen tilanne että on odotettu ja oletettu että merenkulku ikään kuin vain rullaa eteenpäin huolimatta siitä onko mitään laajakantoisia suunnitelmia ja ennen kaikkea myös laaja alaista yhteistyötä ministeriöitten kesken sillä tavalla että nämä asiat on koordinoidusti ja fiksusti hoidettu

pitäisi luottaa että reumasairaiden hätä nyt hoituu kun elää siinä arkitodellisuudessa jossa ihmiset tappelevat pääsystä lääkärin hoitoon sairaat etsivät oikeutusta juristien kanssa ja vaikeavammaiset hakevat lakisääteisiä oikeuksiaan hallinto oikeuksista

arvoisa herra puhemies

kansalaisten luottamus vaaleihin perustuvaan demokratiaan edellyttää meiltä mahdollisimman laajaa avoimuutta ja reilua peliä jotta meillä on tiedossa joka ikisen ehdokkaan tukijat ja taustajoukot ja sen vuoksi näenkin tärkeänä että jokaisella on yhteinen pelisääntö siitä että tulot ja menot ilmoitetaan äänestäjille mielellään jo ennen ennakkoäänestyksen alkamista

ne ovat edelleen prosessissa

miten tästä reuman sairaalan pelastamisesta tuli mahdoton tehtävä suomen hallitukselle kun tällainen rahavuoren haltija edustaa sairaalan suurinta äänivaltaa

hyvät kollegat

ehdottomasti olisin ollut kampanjakaton ja pakollisen ennakkoilmoituksen kannalla ja sen vuoksi kannatankin ed

onko meillä varaa olla korjaamatta tilannetta niin että ihmisten olisi todella kannattavaa ottaa lyhytaikaisia töitä erilaisia luottamustehtäviä vastaan

tennilän tekemää esitystä

onko meillä varaa eriarvoistaa suomalaisia ihmisiä

tältä kesältä on hiukan ikäviä kokemuksia koevapaudesta ja siihen liittyvistä rikoksenuusintatapauksista

on surullista kohdata niitä ihmisiä arjen kentällä jotka haluaisivat ottaa osaa ja tehdä lyhytaikaisia töitä haluaisivat ottaa vastaan luottamustehtäviä mutta eivät sitä taloudellisista syistä pysty tekemään

jos ajatellaan kokonaisresursseja mitä meillä on tällä hetkellä käytettävissä miten kontrolloidaan ja seurataan vakavista rikoksista tuomittujen henkilöiden tilannetta ja myös tarkastellaan niitä aikoja milloin vanki on järkevää vapauttaa niin saatiin aika radikaaliakin palautetta liittyen näihin äärimmäisen surullisiin kesätapahtumiin mitä eri puolilla suomea tapahtui

ja me elämme sellaista syrjäyttämisen ja eriarvoistamisen aikakautta että minä koen henkilökohtaisesti aivan kauhun tunteita siitä minkälaisessa tilanteessa ihmiset tuolla arjen kentällä ovat

siellä on sellaisia perheitä siellä on sellaisia yksinäisiä ihmisiä joilla ei todellakaan ole minkäänlaista arvostusta tätä laitosta kohtaan ihan sen takia että tyynen rauhallisesti tilanteen annetaan mennä koko ajan huonommaksi ja huonommaksi niillä joiden tilanne on ennestään heikko

se jos lääketieteen ammattilaiset kertovat julkisuuteen meille että missään nimessä tiettyjä henkilöitä ei olisi tullut vapauttaa tai päästää esimerkiksi koevapauteen kyllä kertoo meille myös siitä että tietty kone ei toimi ei ole resursseja tutkia ja selvittää riittävällä varmuudella vankien henkistä tilannetta ja mahdollisuutta palata yhteiskuntaan

ja minä häpeän sitä sen vuoksi että sen lisäksi että me unohdamme nämä ihmiset ne projektit mitä me pistämme täällä lainsäädännöllisesti pystyy ovat aktivointia raipalla piiskalla ja kyykyttämällä

koska tämmöisellä perukan pölöhöllä on aikalailla samanlainen ideologinen tausta kuin tuolla ed

jollakin tavalla meidän poliitikkojen on kannettava tästä vastuu ja muutettava järjestelmää niin että henkisesti sairaat ihmiset tulevat hoidetuiksi jossakin muualla kuin kadulla ja grillijonossa

virtasella niin olen miettinyt tässä että ihan oikeasti tässä maassa on semmoinen tilanne että keski ja hyvätuloisille tämä palveluseteliuudistus todennäköisesti takaa paremmat palvelut mutta se on ihan totta että pienituloiset ja varattomat ihmiset eivät hyödy tästä pätkääkään

ja jos se välinpitämättömyyden ajatusmaailma leviää entistä laajemmin meidän lapsiin ja nuoriin joiden pitäisi olla tämän maan tulevaisuus niin ei kovin hyvältä näytä

kuntien yhteistä rahaa todennäköisesti valuu vaan entistä enemmän sinne yksityisen sektorin pussiin ja vaarana on että julkisen puolen palvelujen kehittäminen edelleen vaarantuu ja me olemme sen kanssa ihan oikeasti semmoisessa suossa että saa nähdä mikä päivä herätään tähän arkitodellisuuteen missä kentällä eletään

toki me voimme perustella että raha ei riitä

olen monta kertaa tässä talossa kuullut puhuttavan siitä kuinka meillä edustajilla on tavoitteena tarjota kansalaisille lainsäädännöllisesti ja toiminnallisesti mahdollisimman hyvä elämä

arvoisa herra puhemies

minä olen miettinyt onko sitä silloin todellista valinnanvaraa ja valinnan mahdollisuutta jos rahaa ei ole pennin jetiä eikä sitä palveluntuottajaa siellä kylällä ole

elvytyksen tohinassa hallitus on toistellut ikiaikaista mantraa että ihmiset pysyisivät työn syrjässä kiinni yritykset työllistäisivät ja kouluttaisivat vaikeina taloudellisina aikoina henkilöstöään irtisanomisten sijaan

nyt voi esittää kysymyksen kenellä on oikeus hyvään elämään kenellä on oikeus etsiä parempaa elämää ja mitkä keinot me hyväksymme paremman elämän tavoittelemiseksi

missä se on se valinnan mahdollisuus

on mielenkiintoista kuunnella keskustelua josta tulee toisinaan mieleen se tosiseikka ikään kuin maahanmuuttaja ei olisi ihminen

miten hallitus osoittaa esimerkkiä suomen kansalle

käsittääkseni jokainen eri paikkaan niin euroopassa kuin maailmassa yleensä hakeutuva kansalainen on ihminen joka syystä tai toisesta on hakeutumassa toiseen maahan elämään tai käymään

laittamalla väkensä kilometritehtaalle aikana jolloin se samaan hengenvetoon vaatii yrityksiltä täysin päinvastaisia toimia

sekä maahanmuuttajien että maahanmuuton määritteleminen ja luokitteleminen laissa sopimuksissa ja julkisessa keskustelussa on poliittista toimintaa joka heijastaa enemmän vastaanottavan maan ilmapiiriä kuin itse asiassa maahanmuuttajien todellista tilannetta

harjoitettava maahanmuuttopolitiikka kertoo siitä keiden liikkuminen valtioiden rajojen yli nähdään toivottavana ja keiden ongelmana

minä haluan kysyä teiltä kollegat olemmeko me oikeasti tässä maassa käyneet asiallista rakentavaa ja johonkin lopputulemaan päätyvää keskustelua siitä minkälainen meidän maahanmuuttopolitiikkamme tulisi olla vai onko keskustelu ollut lähinnä tiettyjen ryhmien poliittista kosintaa koska kosiskelulla ei synnytetä ratkaisuja jotka oikeasti ratkaisevat ongelmia joita liittyy esimerkiksi monen ilmiön taustalla olevaan rikolliseen toimintaan

silloin täytyy etsiä ja löytää keinot niiden syyllisten esiin kaivamiseksi jotka tekevät ihmisten paremman elämän etsimisellä bisnestä

miksi tällaista muutosta halutaan

mielestäni tällä hetkellä käyty keskustelu kokonainen yhteiskunnallinen keskustelu on muokannut koko ilmapiiriä varsin syrjivään suuntaan ja se on leimannut myös niitä ihmisiä jotka ovat jo vuosikausia asuneet ja eläneet suomessa

voi hyvin esittää kysymyksen voiko ihminen kotoutua koskaan meidän maahamme jos häntä puhutellaan aina maahanmuuttajaksi jopa suomessa syntyneitä maahanmuuttajien lapsia ja lapsenlapsia puhutellaan edelleen maahanmuuttajiksi

sitten mietin että kun täällä on käytetty puheenvuoroja siitä että suurin piirtein kaikki kriittiset ja kyseenalaistavat puheenvuorot on täysin esitetty ymmärtämättä ja täysin älyämättä koko asiaa niin onko se niin että kansakaan ei ymmärrä yhtään mittään

ihmisten liikkuvuus ei ole mikään ohimenevä ilmiö

se on tullut jäädäkseen rajojen avauduttua ja siihen liittyvät kysymykset ja asenteet ratkeavat ainoastaan meidän järkevällä järkipohjaisella keskustelullamme ei sillä että me laitamme myös arvokeskustelun virkamiestyönä tehtäväksi

ihmettelen mikä järki on siirtää keskus kolme vuotta sitten valmistuneesta kaikki modernin merentutkimuksen tarpeet täyttävästä kumpulan toimitalosta viikkiin

jos ajattelee näitä painostuspuheita niin kyllä minun mittapuussani ovat kyseenalaistuneet kaikkien puulaakien lausunnot siinä vaiheessa kun on ruvettu puhumaan painostustoimista

olen hiukan yllättyneenä seurannut myös sitä todellisuutta että aika vähän loppujen lopuksi meillä toiminnassa niin kotouttamistoiminnassa kuin keskusteluissakin hyödynnetään maahanmuuttajien omia järjestöjä ja toimitaan siihen suuntaan että lisättäisiin valmistelutyön avoimuutta ja tehtäisiin sitä pitkäjänteisesti ei niin että aina yritettäisiin sammuttaa joitain tulipaloja vaan aidosti mietittäisiin mitä on meidän pitkäjänteinen maahanmuuttopolitiikkamme ja onko siihen yhteistä poliittista tahtoa

kysyisin vielä lopuksi miten valtion tuottavuusohjelman ikeessä turvataan todella tämän valvojan valvojan tietosuojavaltuutetun resurssit nyt ja tulevaisuudessa ole merkinnyt seuraava vastauspuheenvuorot vielä tähän yhteyteen edustajat peri kiusatun erkki virtanen jukka

kerrotaan että monitieteinen merentutkimus keskitetään suomen ympäristökeskukseen ja ilmatieteen laitokseen siten että merentutkimuslaitoksen nykyiset tehtävät jaetaan suomen ympäristökeskuksen ja ilmatieteen laitoksen kesken

karhuvaara vuolaana kiuru

jonka jälkeen ministeri kommentoisitte mennä puhujalistan edustaja

voi hyvin kysyä hyväksyykö suomalainen yhteiskunta ketään ja miten suhtaudumme jo heihin jotka ovat maassa ovat olleet täällä jo useita vuosia

sen lisäksi että ehdotus on mielestäni järjetön perusteiltaan siinä tuhlataan erittäin paljon verovaroja tuhoamalla vasta kalliisti hankitut ajanmukaiset laboratoriotilat suurin osa nyt heti välittömästi ja loput kolmen vuoden sisällä

selkeitä ongelmia kotouttamispolitiikassa ovat olleet kuntien resurssipula eriarvoinen kohtelu ja suunnitelmien yksilökohtainen joustamattomuus mikä on johtanut myös maahanmuuttajien eriarvoiseen kohteluun

on lämmittävää jatkaa tästä mihin kaimani äsken omassa puheenvuorossaan jäi ja mennä etiäpäin

erityisen huomion kohteeksi maassamme on nostettava kotiäidit jotka eivät välttämättä ehdi kotouttamissuunnitelman piiriin siihen oikeuttavien kolmen ensimmäisen vuoden aikana

valiokunta nostaakin esille esitykseen sisältyviä vaaratekijöitä suurimpana sen että eduskunta on itse luopumassa päätösvallastaan merentutkimuksen rahoitukseen ja antamassa sen eduskunnalta ilmatieteen laitoksen ja suomen ympäristökeskuksen pääjohtajille

olen pohdiskellut omassa maalaisessa päässäni meneeköhän kaikissa näissä hankkeissa mitä ympäristönsuojelun tueksi ollaan tekemässä aina kaikki ihan järjen mukaisesti ja sillä tavalla että ihmiset aidosti sitoutettaisiin niin rakentamisen kuin uudishankkeidenkin osalta toimimaan yhteistyössä meidän kaikkien parhaaksi

lienee myös tarpeellista pohtia kotouttamisajan kestoa ja sen riittävyyttä ja sitä siirtyvätkö vastuut oikeille tahoille esimerkiksi rahoituksen suhteen kun ihmiset muuttavat maassa paikkakunnalta toiselle

monika naiset joka on nostettu täällä esille on hyvä esimerkki siitä millä tavalla voidaan vahvistaa kotouttamistyötä vahvistamalla maahanmuuttajajärjestön roolia

itse asiassa koko valiokunnan lausunto koostuu pääosin niiden ongelmien luettelemisesta ja lausumaehdotuksista joilla pyritään syntyviä ongelmia välttämään

maahanmuuttajan kannalta on usein paljon helpompaa kohdata ja ratkaista ongelmiaan itselleen läheisiksi kokemiensa ihmisten vertaistensa kanssa samalla tavalla kuin mekin koemme toisemme läheisiksi

viime viikkojen tapahtumat esimerkiksi kainuussa ovat saaneet minut miettimään tästä viemäriosuuskuntahankkeesta onkohan loppujen lopuksi kuitenkaan meidän kaikkien etu että vesihuoltolaissa on sellainen säädös jotta vesihuoltolaitoksen toimintaympäristössä kaikilla läsnä olevilla on velvollisuus liittyä osuuskuntaan riippumatta siitä olisiko alueen kansalaisilla halukkuus rakentaa oma järjestelmänsä jonka mahdollisesti voisi saada jopa edullisemmin ja joka täyttäisi kaikki lain säädökset

ensimmäinen ja pisimmälle kantava lausumaehdotus tähtää kaikkien kolmen nyt kyseessä olevan laitoksen yhdistämiseen mahdollisimman pikaisesti

joillekin maahanmuuttajajärjestöille voisi jopa pohtia kotouttajastatusta jolloin kyseinen statuksen omaava kansalaisjärjestö voisi osaltaan vastata maahanmuuttajien kotoutumisesta soveltuvin osin yhteistyössä kuntien ja valtion kanssa nimenomaan yhteistyössä ei niin että se pukattaisiin jollekin järjestölle vaan tehtäisiin yhteistyötä

nyt on aika ottaa aikalisä ei hajoteta vaan keskitytään koko valiokunnan kannattamaan uuden merikeskuksen suunnitteluun

lukuisat hallituspuolueiden edustajat etenkin kokoomuksesta vihreistä ja ruotsalaisista ovat tämän prosessin aikana kiivaastikin vastustaneet esitystä mutta aika näyttää johtaako tämä vastustus tuloksiin jotka keskeyttävät tämän hullun prosessin

ei siinä joskus helppous ja yksinkertaisuus olisi se oikea ratkaisu mutta olisi niin että jokainen pystyisi oman varallisuutensa ja oman olemassaolonsa mahdollistamisen kautta toimimaan ympäristön hyväksi ilman mitään varsinaisia pakkoja ja väkisin tehtäviä muutoksia koska yleensä ne herättävät ihmisissä vain valtavaa vastarintaa

no kieli on tietysti sellainen kysymys jonka ongelmat eivät tänä päivänä ole lainsäädännössä tai ohjelmissa vaan niiden käytännön toteutuksessa ja se tasa arvoinen kielenopetus mitä ehkä ohjelmissa haetaan ei sitten käytännön kentällä toteudu

maahanmuuttajanaisten riski syrjäytyä yhteiskunnasta on erityisen suuri jos he eivät pääse kielikoulutukseen tai muun kotouttamistoiminnan piiriin

no viemäriasioitten jälkeen pohdiskelin arjen tekoja kotitalouksien aktiivisuutta lämmitysenergian yleisen sähköistyksen ynnä muuta

monta kertaa onkin tilanne niin että jos perheen äiti tai perheen naiset saadaan sieltä kotoa liikkeelle ja tätä yhteiskunnallista viestiä kulttuuria lainsäädäntöä toimintaa sinne perheen naisten tietoisuuteen niin myös tämä koko perheen kotoutuminen yleensä helpottuu ja asioiden ymmärrys paranee

arvoisa puhemies

omavaraisuuden kanssa

olen tavannut kansalaisia joilla on kova halu muuttaa oma huushollinsa omavaraiseksi esimerkiksi energiantuotannossa ja sähköistyksessä mutta tällä hetkellä meidän systeemimme ei hirveästi anna siihen tukea

hintojen raju nousu on vaikuttanut matalatuloisiin elintarvikkeiden nettotuojamaihin

erityisen vaikea tilanne on ollut niille haavoittuville ja vähiten kehittyneille maille joiden aliravitsemustilanne oli jo ennen kriisiä hyvin heikko

tietyllä tavalla nämä tariffikysymykset myös kotitalouksien osalta varmasti nousevat tulevina vuosina pintaan

on ajateltu että koulutus on suomalaisessa yhteiskunnassa aina sellainen asia että on niin kuin pantaisiin rahaa pankkiin ja toivoisin että samalla tavalla se koskettaisi myös maahanmuuton kautta maahamme tulevia tai tulleita asettuneita nuoria

kun tätä keskustelua on kuunnellut on joutunut toteamaan että sinä päivänä kun elinympäristömme natisee liitoksissaan tässä salissa vaaditaan lisää lisää ja lisää

mutta se että me pystyisimme yhdessä tukemaan myös yksittäisten kansalaisten omakotiasujien hankkeita mielestäni vaikuttaisi merkittävästi myös siihen energiaan mitä pystymme sitten vapauttamaan muihin tarpeisiin

ruokakriisistä kärsivät eniten köyhimmissä maissa ne jotka ovat jo entuudestaan heikoimmassa asemassa kuten lapset sairaat vanhukset ja raskaana olevat sekä imettävät naiset

tämän eduskunnan läsnä ollessa ja suomen kansan todistaessa minä kysyn teiltä ministeri mauri pekkarinen voitteko vakuuttaa minulle että on varmaa ettei syksyllä teidän suustanne kuulu oukki doukki biopakettikin oli pelkkä tsoukki ja lisäksi minkä vuoksi suomeen ei ollut aikaa laatia kansallista vahvaa energiastrategiaa jossa uusi suomalainen teollisuus viherkaulustyöpaikat energiantuotanto ja talouslaman sekä ilmastonmuutoksen torjuminen olisi kytketty tiukasti yhteen

arvoisa puhemies

enkä näe sitä terveenä kehityksenä että maahanmuuttajat ovat ikuisesti maahanmuuttajia ja heidät lisäksi lokeroidaan työvoimareserviksi eikä ensisijaisesti puhuta heistä ihmisinä joilla on sama ihmisarvo samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kaikilla suomessa elävillä ja asuvilla

kun tätä keskustelua on kuunnellut niin on tullut siihen tulokseen että ollakseen riittävän läpinäkyvä täytyy suorittaa kampanjointi kelteisillään ja olla mielellään lasimestarin sukua jotta on riittävän läpinäkyvä

ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat maapallon eri osiin eri tavalla

vammaisten asumisen osalta on tänä vuonna tapahtunut myönteisiä liikahduksia ja uskon että tapahtuu jatkossa eteenkinpäin

halusin nostaa asian esille vain sen vuoksi että näen asian niin että oikeus omaan kotiin myös vammaisella on mielestäni ihmisoikeus ja kuuluu tähänkin selontekoon mikä tällä hetkellä eduskunnassa on ollut valiokunnissa käsittelyssä eli ihmisoikeuspoliittiseen selontekoon eikä suinkaan ole mikään vähäpätöinen asia

ilmastonmuutos voi tulevaisuudessa aiheuttaa muuttoliikettä köyhistä rikkaampiin valtioihin entistä runsaammin niin rannikoilta ylängöille kuin myös niille alueille joissa on puhdasta juomavettä käytettävissä mutta se vaikuttaa myös viljelykelpoisen maan saatavuuteen ja mahdollisuuksiin ylipäätänsä viljellä omaa ruokaansa

sen vuoksi tietysti työelämässäkin olisi kaikille parasta että työllistyminen suuntautuisi laaja alaisesti yhteiskunnan eri aloille jokaisen osaamisen ja vahvuuksien ja tietysti rekrytoinnissa osoitettavan pätevyyden mukaisesti eikä se nimi erilainen sukunimi olisi este rekrytoinnille

hallituksen esitys eduskunnalle työnantajan kansaneläkemaksun poistamisesta on saapunut tähän taloon ja se yrityksille luvattiin

tässä erityisesti kiinnitän huomiota tietysti yrittäjien matkakustannusasioiden vähentämismahdollisuuksiin liittyvien ongelmien selvittämiseen mutta olen myös huolestunut siitä viestistä mitä kentältä on tullut

mutta tänä vaikeana aikana luvattiin myös poistaa työmarkkinatuen tarveharkinta joka on suurin perheköyhyyttä aiheuttava asia

tänä päivänä vammaisten vanhemmat monessakin kunnassa ovat ikääntyneitä ja ongelmia tulevina vuosina varmasti tämän asumisen ja selviytymisen suhteen tulee joten on kiire monessakin paikassa yhteisten asumisyksiköiden ja vammaisille omien kotien rakentamisen suhteen

tätä esitystä tähän taloon ei kuitenkaan ole vielä tullut

asia joka on monta kertaa noussut keskusteluissa esille maahanmuuttajien kanssa on viranomaiskoulutuksen laaja alainen vahvistaminen ja tietoisuus siitä minkälaisista maista suomeen on tultu

arvoisa puhemies

onko syyllisenä se ettei köyhällä kansalla ole ollut voitelurahaa hallitukselle päinvastoin kuin yrityksillä oli kelamaksun poiston suhteen

oma tuotanto oma maatalous oma ruoka omavaraisuus aidosti tulee olemaan äärimmäisen tärkeä asia tulevien kymmenien vuosien aikana ilmastonmuutoksen edetessä

kansalaiset ovat saaneet vähän sellaisen kuvan ettei vain alueilla missä on pitkät työmatkat ja työmatkojen vuoksi oikeus työmatkakulujen vähentämiseen verotuksessa on äärimmäisen tärkeä asia olisi valmisteilla sellainen menettely ja jossain vaiheessa lipsahdettaisi sille polulle että tämä verovähennysoikeus poistettaisiin

arvoisa puhemies

vanhasen ensimmäisen hallituksen aikana on hyväksytty nykyinen voimassa oleva väylämaksulaki ja lakia on siis noudatettu myös edellisen hallituksen aikana

nyt jos koskaan maailmanlaajuisen ruokakriisin eläessä varastojen huvetessa on aika herätä

arvoisa rouva puhemies

viranomaiset edustavat usein sen oman maan auktoriteettia ja erityistä korruptoituneisuutta jota on omasta kotimaasta paettu

en malta myöskään olla nostamatta sitä asiaa esille joka verotuskysymyksissä on saanut minut pohtimaan esimerkiksi nykyautojen ja vanhojen autojen saastuttavuutta ja sitä onko ympäristöteko että ostat uuden auton vai onko ympäristöteko että ajat vanhan auton loppuun

nyt pitää todella pistää pelimerkkejä myös suomalaiseen maatalouteen ja meidän omaan itsenäiseen tuotantoon sen lisäksi että kannamme vastuumme myös kansainvälisestä avusta niin että mahdollisimman moni äärimmäisessä köyhyydessä ja nälässä elävä saisi sen päivittäisen ruoka annoksensa

aiemmin on hyväksytty väylämaksulain periaate että väylämaksutuloilla katetaan kauppamerenkulun rannikolla aiheuttamat kustannukset vaikka laki onkin nyttemmin muotoutunut veroluonteiseksi

tällöin voi hyvin ymmärtää että ihmisillä on vastahakoinen asenne toimenpiteisiin ja menettelytapoihin mutta ellei ihmisille kerrota minkälainen suomalainen järjestelmä on niin kuinka siihen voi luottaa ja tukeutua

kauppalaivat ja risteily alukset kustantavat väylämaksuilla ne menot jotka valtiolle aiheutuvat meriväylien ja merenkulun turvalaitteiden rakentamisesta ylläpidosta ja hoidosta alusliikennepalvelusta eli vtsstä sekä jäänmurrosta

kiitos lainasi vähän kiuru

jollakin tapaa keskustelussa on jäänyt pohtimatta se että entiseen aikaan oli ympäristöteko jos et joka vuosi ostanut jotain uutta vaan käytit kulutushyödykkeesi mahdollisimman tarkkaan ja oltiin ikään kuin tarkan markan tarkan euron vartijoita eikä hölvätty aina uusiin kodinkoneisiin ja uusiin laitteisiin uusiin autoihin

edustaja

en oikeastaan totea lopuksi mitään muuta kuin sen että liittyen tähän ihmiskauppakuvioon me olemme saaneet tämän ihmiskaupparaportin joka osoittaa hyvin sen että monta kertaa näihin ilmiöihin sisältyy myös riski ihmiskaupasta